valiokunta ehdottaa kuitenkin esitykseen lisättäväksi hankkeiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi uuden siirtymäsäännöksen joka koskee kielteisen tukipäätöksen ely keskukselta saaneita hankkeita

arvoisa herra puhemies

valiokunnan saaman selvityksen mukaan esimerkiksi suomen ja ruotsin ja vastaavasti suomen ja viron välillä näitä kuljetuksia toteutetaan käytännössä pääosin matkustaja aluksilla ja matkustaja aluksiksi luokiteltavilla sekä matkustajia että lastia kuljettavilla niin sanotuilla ropax aluksilla

esityksen perusteella vaikka hanke olisi saanut kielteisen tukipäätöksen ely keskukselta tämä ei estä rahoituksen myöntämistä valtion varoista

kuten aikaisemmissa edustajakollegojen puheenvuoroissa on kuultu niin nyt kun poliisista vähenee näiden ajokortteja käsitelleiden lupahenkilöiden työpanos se valiokunnan saaman selvityksen mukaan tapahtuu pääasiassa eläköitymisen ja määräaikaisten virkasuhteiden kautta

ely keskukselta kielteisen tukipäätöksen saaneiden hankkeiden tukikelpoisia kustannuksia olisivat siten esityksen perusteella vain ne kustannukset jotka ovat syntyneet sen jälkeen kun hakemus on tullut vireille viestintävirastossa kun sen sijaan ely keskuksessa vielä vireillä olevien hankkeiden osalta kustannukset voitaisiin ottaa huomioon jo ely keskukselle tehdyn hakemuksen ajankohdasta

lastialusten väylämaksut alenevat kuitenkin esityksen perusteella matkustaja aluksia enemmän millä pyritään kohdistamaan maksun alennus erityisesti rikkidirektiivin aiheuttamien kustannusten rasittamille teollisuudelle ja elinkeinoelämän merikuljetuksille

näin ollen liikenne ja viestintävaliokunnan saaman selvityksen mukaan esitykseen olisi hankkeiden tasavertaisen kohtelun turvaamiseksi tarpeen lisätä siirtymäsäännös joka mahdollistaa sen että tukikelpoiset kustannukset voidaan laskea jo siitä ajankohdasta jolloin ely keskukselta kielteisen tukipäätöksen saaneen hankkeen tukihakemus on tullut vireille ely keskuksessa

valiokunta kiinnittää kuulemisessa tehtyjen muutosesitysten osalta huomiota siihen että jonkin tietyn jääluokan tai alustyypin alusten maksujen alentaminen vaatisi käytännössä aina jonkin muun luokan alusten maksujen korottamista

nyt nämä kiinteistökustannukset ja muut tukitoimien kustannukset jäävät edelleen sinne poliisihallintoon koska edelleen myönnetään lupia aselupia ja monenlaisia muita lupia jotka poliisin toimintaan kuuluvat ja siitä aiheutuu nyt kyllä ongelma koska lyhyellä tähtäimellä näitä yleiskustannuksia ei voida vähentää siellä poliisin puolella vaikka nämä ajokorttien myöntämiseen liittyvät tehtävät vähenevät

valiokunta katsoo saamansa selvityksen perusteella että ehdotettu malli maksujen alentamiseksi on tässä vaiheessa hyväksyttävä kompromissi jolla voidaan vaikuttaa positiivisesti merikuljetusten kustannuksiin ja kompensoida osittain rikkidirektiivistä aiheutuvia kustannuksia

viestintävirasto voisi sitten katsoa tukihakemuksen käsittelyssä näiden hankkeiden tukikelpoisiksi kustannuksiksi myös ne kustannukset jotka ovat aiheutuneet ennen viestintävirastolle tehdyn hakemuksen tekemistä mutta sen jälkeen kun hankkeen toteuttajan tukihakemus on alun perin tullut vireille ely keskuksessa

nyt uhkana onkin se että tämä kustannus joka sietää vähän eli viidenneksen kustannus sieltä vähenee vyörytetään muiden lupien hintoihin

valiokunta kuitenkin kannustaa jatkossakin etsimään keinoja logistiikkakustannusten alentamiseen ja muun muassa parhaiden jääluokkien alusten määrän lisäämiseen

liikenne ja viestintävaliokunta ehdottaa lisäksi että edellä mainittuun siirtymäsäännökseen lisätään määräaika johon mennessä tukea tulee hakea viestintävirastolta

valiokunta katsoo että erilaisia vaihtoehtoja väylämaksujärjestelmän kehittämiseksi olisi hy vä selvittää jatkossa mihin liittyen valiokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi lausuman

ei voi olla niin että kun sähköistä asiointia parannetaan ajokorttihallinnon puolella niin esimerkiksi ampuma aseluvan hakija sitten maksaisi enemmän siitä luvastaan sen takia että sähköinen asiointi kehittyy ja kustannuksia lasketaan ajokorttipuolella

eduskunta edellyttää että hallitus käynnistää selvityksen siitä millaisia taloudellisia ynnä muuta sellaista

elikkä tähän ongelmaan täytyy löytyä ratkaisu poliisin rahoituksessa ja siihen valiokunta erityisesti kiinnitti huomiota ja niin kuin edustaja vehkaperä sanoi korosti erityisesti sen ratkaisun löytymistä

vaikutuksia väylämaksun poistamisella olisi elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvallisuuden ja talvimerenkulun toimivuuden kannalta

valiokunta pitää tätä hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja esittää että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja hyväksytään valiokunnan lausumaehdotus

arvoisa puhemies

valiokunnan mietintö on yksimielinen

tuo oli erittäin tärkeä huomio jonka edustaja urpilainen tuossa toi urpalainen tuossa toi

senaatti kiinteistöjen tuottovaatimushan on kohtuuton siinä mielessä että se rasittaa silloin valtionhallinnon toimitilakustannuksia ja niitä kehyksiä

nyt pitää ponnekkaasti niin kuin valtiovarainministeri toi silloin esille tuohon tarkastusvaliokunnan mietintöön liittyen senaatti kiinteistön tuottovaatimusta kohtuullistaa

se onkin aivan selkeä suora ratkaisu tähän ongelmaan joka nyt oli lisättävä tämän ajokortti

arvoisa herra puhemies

tuossa valiokuntakuulemisessa esitettiin että myös nämä ropax alukset eli ne alukset jotka kuljettavat sekä lastia että matkustajia tulisi ulottaa näiden väylämaksujen alentamisen piiriin tai sen tulisi olla isompi

kansainvälisten määräysten vuoksi näitä ei voida määritellä lastialuksiksi mutta kansallisilla määräyksillä tätä maksuluokkaa voitaisiin kuitenkin tarkentaa

tuossa hallituksen esityksessä ehdotetaan että eduskunta hyväksyisi kanadan ja euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen

sitten ilmeni myös sellainen ongelma että nämä tällä hetkellä suomesta liikennöivät ropax alukset ovat yhden yrityksen aluksia joten siinä tulisi tämmöinen kilpailukykyongelma joten tätä asiaa ei tässä työssä

yhä yleiskeskustelu on

sopimuksessa määritellään millä edellytyksillä ja miten sopimuksen osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään maiden välisiä liikennöintioikeuksia

sopimus sisältää myös kansainvälistä lentoliikennettä koskevaa verovapautta lentoturvallisuutta siviili ilmailun turvaamista kuluttajansuojaa ja ympäristönsuojelua koskevia periaatteita ja määräyksiä

arvoisa puhemies

valiokunta pitää erittäin hyvänä että sopimuksella pyritään luomaan edellytyksiä lentoliikenteen kysynnän ja tarjonnan lisääntymiselle kanadan ja unionin jäsenmaiden kuten suomen välillä

lainmuutoksilla uudistetaan ajoneuvoja koskevien säännösten ja määräysten antovaltuudet sekä tarkistetaan liikenne ja viestintäministeriön sekä liikenteen turvallisuusviraston välistä ajoneuvojen norminannon työnjakoa

muiden ajoneuvojen kuin autojen ja niiden perävaunujen teknisiä vaatimuksia koskeva yksityiskohtaisten normienantovaltuus siirretään liikenteen turvallisuusvirasto trafille

tällä hetkellä valiokunnan saaman selvityksen mukaan suomesta on kesäkaudella suoria lentoja kanadan torontoon kolme edestakaista vuoroa viikossa

jatkossa trafi antaa yksityiskohtaiset tekniset määräykset moottoripyörille mopoille traktoreille liikennetraktoreille moottorityökoneille ja polkupyörille sekä niiden perävaunuille

arvoisa herra puhemies

valiokunta pitää tätä hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen suomen osalta ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamatta yleiskeskustelun päätyyn eduskunta hyväksyy laki ei sisällä myyty takaisin hakee bensan käyttö muuttamattomana

tässä ensimmäisessä vaiheessa autoja ja niiden perävaunuja koskeva tekninen sääntely jää edelleen annettavaksi liikenne ja viestintäministeriön asetuksella

tässä käsittelyssä olevassa esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia

lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi muun muassa eräistä erikoiskuljetuksia koskevista vaatimuksista ja maa aineksen siirtoon työmaalla käytettävien niin sanottujen dumpperien kuulumisesta moottorityökoneluokkaan

puolustusvoimien hankintojen elvyttävä vaikutus kotimaiselle teollisuudelle on aivan merkittävä ja myös se että näiden teollisuudenalojen vientiedellytyksiä ja kansainvälisyyttä tuetaan on tärkeää kotimaista työllisyyttä tukevaa toimintaa

muutokset johtavat valtion peruspalveluja koskevan rahoitusosuuden vähenemiseen ja käytännössä tarkoittavat sitä että kunnan tulee omilla verotuloillaan osoittaa lisää rahoja näiden palveluiden järjestämiseen

erikoiskuljetuksen keskeiset säännökset otetaan tieliikennelakiin

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan eduskunnan hyväksyttäväksi jäänmurtoavustusta koskevaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta suomen ja venäjän välillä koskeva sopimus ja sopimuksen voimaan saattamista koskeva lakiehdotus

autoverolaissa oleva valtuus prosenttiosuuksien laskemisesta annetaan liikenne ja viestintäministeriön sijasta valtioneuvostolle

vaihtoehto on kuten esityksessä todetaan että kunnat joutuvat sopeuttamaan toimintaansa vähenevien valtionosuuksien vuoksi käytännössä siis supistamaan palveluja

valiokunta kannattaa tätä hallituksen esitystä

esitykseen ei kuitenkaan sisälly sen kaltaisia kohtia joissa osoitettaisiin näitä kohtia siellä kuntien palveluvelvoitteissa joista tuota lakisääteistä velvoitetta voitaisiin supistaa

liikenteen turvallisuusvirastolla on nykyisten tehtäviensä vuoksi jo teknistä osaamista ajoneuvotekniikasta ja sillä on myös pitkä kokemus muiden liikennemuotojen määräysten antamisesta

tämä sopimus antaisi mahdollisuuden pyytää toiselta sopimusosapuolelta jäänmurtoon apua sellaisessa tilanteessa jossa oma jäänmurtokapasiteetti itämerellä ei riitä

poliisillahan tällä hetkellä ei ole omaa helikopterikalustoa mutta tarvetta monilla tehtävillä sellaisen kaluston käyttöön olisi olemme ylittäneet tyttö vastus kuivunut edustajien hoskonen reijonen kaltiokumpu nimillä ja

sopimus ei kuitenkaan velvoita avun antamiseen

sopimuksessa määrätään avunpyynnöissä noudatettavista menettelytavoista avustamisesta maksettavat

valtionosuusjärjestelmän keskeisenä tarkoituksena on varmistaa että kaikilla kunnilla on olosuhteista ja kuntien tulopohjan eroista huolimatta edellytykset selvitä erityisesti niistä lakisääteisistä tehtävistä

valiokunta kiinnittää huomiota siihen että keskeisimmistä teknisistä vaatimuksista on nykyään säädetty varsin pitkälle eu asetuksilla jotka eivät edellytä lainkaan kansallisia täytäntöönpanotoimia

valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen että virastolle on viime vuosien aikana tullut jatkuvasti lisää tehtäviä mikä tulisi huomioida myös resurssien määrässä

tämä mahdollistaisi dumpperin siirtämisen tiellä kuormaamattomana esimerkiksi työmaalta toiselle

liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä säädettäisiin muun muassa tarvittavista etu ja takavalaisimista ja moottorityökone olisi tiellä käytettäessä varustettava hitaan ajoneuvon kyltillä

eduskunnan perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään korostanut sitä että tehtävistä säädettäessä on huolehdittava kuntien tosiasiallisista edellytyksistä suoriutua noista velvoitteistaan

esityksen mukaan moottorityökoneeksi rekisteröitävä dumpperi tulee käyttää rekisteröintikatsastuksessa

valiokunta pitää hyvänä että sopimuksessa kotimaisille toimijoille luotaisiin uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia ja tätä kautta voitaisiin nostaa suomalaisten jäänmurtajien käyttöastetta

kun tätä asiaa perustuslakivaliokunnassa käsiteltiin niin nostin myös kysymyksenä esiin sen asiantuntijoille missä kulkee raja kuinka määritellään se jos kuntien valtionosuutta valtion taholta leikataan milloin myös valtiolle tulee velvoite osoittaa mitä lakisääteisiä palveluita voidaan jättää toteuttamatta

valiokunnan saaman selvityksen mukaan venäjän jäänmurtokapasiteetti ei ole ollut jääolosuhteilta vaikeina talvina heille ja ei ole ollut vaikeina talvina riittävää joten on todennäköistä että suomalaiselle jäänmurtokalustolle löytyy tulevaisuudessa tarvetta

valiokunta näkee raskaan ja suurikokoisen dumpperin siirtämisen rekisteröintikatsastukseen epätarkoituksenmukaisena ja hankalana menettely nä

valiokunta pitää rekisteröintikatsastusta välttämättömänä mutta toteaa että mahdolliset katsastukset tulisi ensisijaisesti hoitaa jo nykyisen lainsäädännön mahdollistamalla tavalla työmaalla tai muussa vastaavassa ajoneuvon käyttöpaikassa

näinä viikkoina kuntien valtuustosaleissa valtuutetut päättävät ensi vuoden budjetista ja siitä rahoituksesta kuinka lakisääteiset peruspalvelut kuntalaisille tuotetaan

suomalaisten jäänmurtajien toteuttama jäänmurron avustustoiminta suomen aluevesien ulkopuolella voisi valiokunnan saaman selvityksen mukaan olla omiaan myös parantamaan itämeren turvallisuutta

valiokunta pitää tärkeänä että dumppe rien kaltaisten hyvin suurten ajoneuvojen rekisteröintikatsastukset hoidetaan joustavasti siten ettei ajoneuvoja tarvitse tätä varten lähteä tarpeettomasti siirtämään katsastustoimipaikoille

tässä salissa eduskunnassa hallituksen valtiovallan tulee käynnistää keskustelu siitä mitä lakisääteisiä normeja voidaan purkaa

esityksen perustelujen mukaan liikennevirastolle voisi syntyä säästöä suomalaisten jäänmurtajien toteuttaman mahdollisen avustamisen aikana koska jäänmurtokapasiteetista ei tarvitsisi maksaa siltä ajalta kun se on venäjän käytössä

tämän käsittelyn yhteydessä nousi esiin myös huomio koskien ongelmia joita on ilmennyt yksittäin valmistettujen tai eun ulkopuolelta kolmansista maista maahan tuotujen ajoneuvojen rekisteröinnissä

nuo normitalkoot olivat jo edellisellä eduskuntakaudella asialistalla niiden tulos vaan jäi vaatimattomaksi

valiokunnan saaman selvityksen mukaan yleisesti jäänmurrossa tehtävässä maiden välisessä yhteistyössä voi syntyä säästöjä muun muassa siitä jos lähimpänä oleva murtaja avustaa aluksia jolloin huomattavia kustannuksia aiheuttava murtajien siirtymistarve vähenee

asiantuntijakuulemisen mukaan yksittäisenä valmistetun ajoneuvon rakentajan on vaikea pystyä täyttämään kaikilta osin esimerkiksi eu tyyppihyväksynnän tasoista vaatimustasoa

esityksen mukaan liikenteen turvallisuusvirasto antaisi määräykset muun muassa ajoneuvon rakenteen muuttamisesta ja näitä koskevista vähäisistä poikkeuksista

valiokunta pitää erittäin hyvänä esityksen lähtökohtaa jonka mukaan apua pyydettäisiin sopimuksen perusteella suomeen vain siinä tapauksessa ettei oma kotimainen jäänmurtokapasiteetti riitä

lisäksi virasto voisi antaa tarvittaessa yksittäisille ajoneuvoille poikkeuslupia muun muassa ajoneuvon rakennetta hallintalaitteita varusteita ja järjestelmiä koskevista turvallisuuteen liittyvistä säännöksistä ja määräyksistä

lisäksi jos kotimainen kapasiteetti olisi täysimääräisesti omassa käytössä myöskään apua ei tällaisessa tilanteessa voitaisi sopimuksen perusteella antaa

mutta on myös rehellistä valtiovallan taholta sitten osoittaa niitä kohtia joissa tuota lakisääteistä normiohjausta kevennetään

edellytyksenä poikkeusluvalle on että poikkeus ei lisää turvallisuudelle ympäristölle tai terveydelle aiheutuvaa riskiä vähäistä enempää eikä vääristä kilpailua

valiokunta korostaa että kahdenväliset jäänmurtoa koskevat sopimukset eivät saa vaarantaa suomen oman jäänmurron toimivuutta missään olosuhteissa

tästä ajatuspohjasta olenkin tyytyväinen siitä että viime viikolla kuntaministeri virkkunen ilmoitti että kuntien velvoitteita tutkiskeleva työryhmä asetetaan ja sille annettiin määräajaksi ensi vuoden loppuun mennessä käydä läpi tuo kuntien palveluvelvoite

valiokunta pitää hyvin tärkeänä että ajoneuvoja koskevalla sääntelyllä ja määräyksillä tuetaan myös yksittäisten ajoneuvojen rakentamista koskevaa toimintaa ja mahdollistetaan turvallisuusnäkökohdat huomioiden yksittäiskappaleiden valmistaminen mahdollisimman joustavasti

liikenne ja viestintävaliokunta pitää tätä esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana

toivonkin että se johtaa siihen että kuntien palveluvelvoite ja valtionosuudet ovat kohtuullisessa suhteessa toisiinsa nähden

asiantuntijakuulemisessa kiinnitettiin huomiota siihen että esitetyt säännökset antavat liikenteen turvallisuusvirastolle liikkumavaraa määräysten antamisessa esimerkiksi päästövaatimuksia koskevissa asioissa joista ei ole asetettu selkeitä raja arvoja

valiokunta pitää tärkeänä ettei näissä asioissa säädetä kansallisia vaatimuksia trafin määräyksellä jollei esimerkiksi eu tasolta tule tähän erikseen velvoitteita

valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen että määräyksillä ja asetuksilla ei tule rajoittaa ajoneuvojen käyttöä tarkoitukseensa asettamalla sellaisia vaatimuksia joita ajoneuvolta ei ole edellytetty sitä käyttöön otettaessa

valiokunta pitää erityisen tärkeänä että teknisiä vaatimuksia koskevia sitovia määräyksiä annetaan vain silloin kun se on esimerkiksi liikenneturvallisuuden tai kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi välttämätöntä

arvoisa puhemies

valiokunta pitää tätä esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä muutettuna edellä esittämäni dumpperien rekisteröintikatsastusmenettelyn osalta

laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta ja mietintö on päättänyt taakseen eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaan sitä lakiehdotusta ja se meneekö sitten humpan ja länsimaiseen käsittelyyn esitellään yksimielinen

tässä jo heti aluksi pyydän anteeksi että puheenvuoro saattaa hetken aikaa kestää koska tämä aihepiiri on erittäin laaja ja perustuu rikkidirektiiviin joka on ollut jo vuosia meillä esillä ja nyt ollaan viemässä tämän rikkidirektiivin määräyksiä kansalliseen lainsäädäntöön

arvoisa herra puhemies

se karulla tavalla kertoi sen miten meillä virkamiesvalmistelu etenee ilman poliittista ohjausta ja seuraukset ovat vielä näkemättä

valiokunnan saaman selvityksen mukaan rikin oksidipäästöjen lisäksi ehdotetut rikkirajoitukset vähentäisivät alusten noki ja tuhkahiukkasten syöpävaarallisten aromaattisten hiilivetyjen sekä toksisten metallien päästöjä

arvoisa puhemies

edustaja pekkarinen ei ole salissa mutta hänen puheenvuoroonsa viitaten kerron että tein viime viikonloppuna empiirisen tutkimuksen maamme päätien nelostien kunnosta ja toimivuudesta välillä rovaniemiorimattila

arvoisa herra puhemies

tämä jäänmurtoyhteistyösopimus venäjän kanssa ei tosiaankaan ole ensimmäinen laatuaan

sillä on saatu aikaan säästöä ja molempien maiden jäänmurtokapasiteetti on voitu käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla

heinolan ja helsingin välillä moottoritie on sitä kuntoa kuin tuon tien ylipäätään maan pääteiden pitäisi olla mutta sitten heinolan jälkeen hartolassa se tie alkaa kaventua ja liikenneturvallisuus sitä myöten heikkenee

sen vuoksi on erittäin tärkeää ja hyvä myös että sitä osaamista käytetään hyödyksi ja tässäkin tapauksessa sitä osaamista voidaan myydä naapurimaalle

arvoisa puhemies

mutta vielä itämerestä

lisäksi taiteen ja muotoilun merkitys on nyt ymmärretty uusien innovaatioiden ja keksintöjen pohjaksi ja osaksi sitä toimintaa

silloin kun tulee vaikea jäätalvi merenkulun sujuminen on myös erittäin tärkeää ympäristön ja onnettomuuksien ehkäisyn kannalta

kannatettavista tavoitteista huolimatta valiokunta pitää seca alueelle kohdistettuja muita alueita tiukemmista vaatimuksista aiheutuvia kustannusvaikutuksia edelleen epätasapuolisina kilpailua vääristävinä ja yleisesti merikuljetusten kustannustehokkuutta heikentävinä

se on hyvä asia

itämerellä liikkuu venäläisiä öljytankkereita suuria tankkereita isoja määriä ja vaikeat jääolosuhteet saattavat aiheuttaa ympäristövahinkojen riskin

rikkidirektiivin vaikutukset aiheuttavat suomen elintärkeälle meriliikenteelle huomattavia lisäkustannuksia ja heikentävät siten merikuljetuksia hyödyntävän teollisuuden ja elinkeinoelämän kilpailuedellytyksiä

sillä on myös tämän ympäristö ja

suomen maantieteellisen sijainnin vuoksi vientiteollisuudellamme on muutoinkin kilpailijoita suuremmat kuljetuskustannukset keskeisille markkina alueille euroopassa ja muualla maailmassa

yleiskeskustelu on päättynyt